arvoisa puhemies

no ei varmaan se määrä vaan myöskin laatu

sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta kehitystoimet eivät ole toisilleen vastakkaisia vaan tämä laaja alainen kriisinhallintakonsepti lähtee juuri siitä että nämä kolme asiaa pitäisi saada entistä paremmin synkkaamaan yhteen

minusta tuntuu että täällä on aika tavalla yksituumaista näkökulmaa että yhtäältä tarvitaan väline joka takaa vaikkapa puolustuksen ja erityisesti puolustuksen kehittämiselle pitkäjänteisyyttä ja toisaalta kaivataan ehkä ripeämpää toimintaympäristön analyysia jollakin muodolla johon eduskunta tiiviisti sidotaan

näin ollen se on se kysymys joka eduskunnan täytyy sitten ratkaista onko perimmiltään kysymys siitä että eduskunta valitsee valikoivan asevelvollisuuden tien

laakso sanoi että me lisäisimme turvallisuutta sillä että ottaisimme sotilaat pois ja lisäisimme siviilikriisinhallintaa afganistanissa mutta vaikka tähän jälkimmäiseen tarpeeseen yhdyn niin sotilaita ihan niin kuin ulkoministeri stubb totesi sotilaita rauhanturvaajia tarvitaan vielä pitkän aikaa turvaamaan siviilikriisinhallinnan ihmisten samoin kuin kehitystoimintaa harjoittavien ihmisten turvallisuus siinä maassa

minä luulen että näistä asioista varmaan viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa löytyy sopu ja näiden kahden asian yhdistäminen

mitä tulee sitten seurantaryhmän ja selonteon yhteyteen ja rooliin niin siinä kävi eräällä tavalla niin että valtiosääntöoikeudellisesti seurantaryhmä minun mielestäni meni liian pitkälle ikään kuin kirjoitti liian ahtaan välyksen hallitukselle kun sen tehtävä oli kuvata tarpeita ja niitä kehittämislinjauksia minkä jälkeen sitten valtioneuvosto tekee oman ratkaisuehdotuksensa

sitten kansainvälisestä yhteistyöstä

ajan myötä tulee sitten harkittavaksi kuinka syvälle ollaan valmiita menemään erikoistuuko joku maa johonkin ja muut maat ikään kuin luottavat tämän erikoistumisen pohjalta

uskon että valtiosäännön näkökulmasta marssijärjestys on tämä ja tässä kävi vähän niin että vankkurit lähtivät vetämään hevosta

eu on suomelle keskeinen poliittinen viitekehys

haavisto hyvin ansiokkaasti tuossa kuvasi on tietysti perustana ja niihin uhkiin ja niihin haasteisiin vastaaminen edellyttää voimakasta kansainvälistä yhteistyötä

kriisinhallinnassa kosovo afganistan sekä voimavarojen kehittämisessä nato on sotilaallisten voimavarojen kehittämisen niin kutsuttu koodi

nato kysymys on puolustushallinnolle huomattavan paljon käytännöllisempi kysymys kuin kenties tämmöinen voimakas ideologinen tai poliittinen kysymys

kriisinhallinnan osalta selonteossa todetaan että laajempi kriisinhallinnan voisiko sanoa uudistamiskonsepti on ulkoministeriön vetovastuulla työn alla mutta tässä selonteossa jo selvästi osoitetaan suuntaa siinä että meillä on kolme pääkohdetta

puolustushallinnolle nato on ennen kaikkea yhteistyötä kriisinhallinnan alalla niin kuin tunnettua on suurin osa kriisinhallinnasta tapahtuu nato lipun alla ja nato on puolustushallinnon kehittämiselle eräänlainen laatujärjestelmä tai koodi sen yhteensopivuuden varmistamiseksi mitä väistämättä rajojen ulkopuolella sekä varautumisessa että toiminnassa tarvitaan

tuo afrikan tsadin operaation siirtyminen eulta yklle on lähiaikoina eduskunnan käsiteltävänä

haluan painottaa alleviivata sitä että kansainvälinen kriisinhallinta tukee ja vahvistaa kansallista puolustusta se ei ole siltä pois

pohjoismaiselle yhteistyölle on voimakas tilaus ja tuki ymmärtääkseni niin eduskunnan kuin kansalaisten piirissä ja se etenee hyvin

selonteossa on myös linjauksia siitä että koska missiot rauhanturvaoperaatiot ovat yhä kauempana yhä vaativampia ne edellyttävät lisäsatsauksia

vastauspuheenvuoroja voi

kun tämän kaiken jälkeen tunnustaen että kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää tämä selonteko lähtee siitä että suomi rakentaa oman uskottavan puolustuskykynsä itsenäisesti niin siihen liittyy tämä resurssilinjaus eli se että meillä on koko maan kattava puolustus alueellinen puolustusjärjestelmä laaja reservi yleinen asevelvollisuus ja kolmannes toimintamenoista pystytään kohdistamaan uusiin puolustusmateriaalihankintoihin

arvoisa puhemies

ensimmäinen tuovat

haavisto teki mikä merkitys vapailla demokraattisilla vaaleilla on niissä valittavalle valtionjohdolle tämän maan tulevaisuuden kannalta poliittisen ratkaisun pohjana ja sen etsimisessä

kuvaavaa eräällä tavalla karmivaa on se että parhaillaan on merkkejä siitä että he surmaavat esimerkiksi kylän vanhimpia jotta vaikeutetaan tätä neuvotteluprosessia

kysymys on siitä että tuolla rahamäärällä tuolla ekstralla meidän alueelliset joukkomme varustetaan niin liikkumiskyvyltään joka on siis kuorma autoja liikkumisvälineitä kuin myös johtamisjärjestelmillä

kyllä minäkin kun tiedän että vasemmistoliitto on aina kannattanut demokraattisia vaaleja toivoisin että tulisitte tämän konsensuslinjan taakse ja tulisitte tukemaan koska se on aivan a ja o ja edellytys tämän rauhanturvaoperaation etenemiseksi

eli kysymys on siitä että tuo pienenevä reservi on laadullisesti varustettu niin että se vastaa puolustuskyvyltään tätä nykyistä laajempaa reserviä

sen vastakohtana toki on se että jos olisi lähdetty siitä että saadaan nykytaso plus inflaatio niin se ei takaa tätä ratkaisumallia vaan johtaisi väistämättä alasvetoon ja me puolustuksessa pidämme sitä vääränä johtopäätöksenä tässä tilanteessa

vaikka perinteisesti talvi on tuolla pohjoisella alueella rauhoittanut tilannetta ei voi millään tavalla riskejä poissulkea

rakennamme siltaa tulevaisuuteen niin että tänä aikana ennen kuin nämä rakenteelliset muutokset koskettavat meitä ikäluokkien pienentymiset ja niin edelleen

näin ollen tuo reservin pienennys olisi sitten johtanut myöskin varuskuntien nopeutettuun lakkauttamistahtiin ja sitä kautta myöskin valikoivaan asevelvollisuuteen

eli siinä mielessä tämä linjaus on hallittu rakennemuutos koska tämä ei edellytä henkilöstömäärän radikaalia tiputtamista tai muita rakenteellisia muutoksia jotka ovat siis tulevaisuudessa edessä ja jos se on esimerkiksi seuraava selonteko joka on tuo muoto niin siinä sitten nuo hahmotetaan

eli nämä ovat kuitenkin selkeästi esimerkkejä siitä että valtaväestö näkee isaf operaation positiivisena vaikkakin varsin haastavana

tavoite on että hyvin nopeasti pystyisimme nimeämään työryhmän joka arvioi minkälainen on suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä näiden haasteiden edessä joiden eteen vaikkapa varusmiesten keskeyttämiset ynnä muuta

tämä osaltaan saattaa tehdä oppositiovoimien ja talibanin olot niin sanotusti ahtaiksi ja tässä mielessä voi olla että heidän määränsä tuolla alueella vähenee

tuon järjestelmän laittavat ja myöskin minkälainen siviilipalvelusjärjestelmä meillä on tulevaisuudessa eli tämän tyyppinen työryhmä

tarkoitus on myöskin ajastaa ja selvittää ensinnäkin onko tuo nimi oikein ja millä tavalla suomi on valmistautunut millainen järjestelmä meillä on erilaisia uhkia varten

arvoisa puhemies

se tuo myöskin tietysti tälle kansainväliselle operaatiolle lisää voimavaroja mutta varmasti myöskin saattaa aiheuttaa kostoiskuja

täällä on useissa ryhmäpuheenvuoroissa perusteltu sitä miksi afganistanissa on kriisinhallintaoperaatio ja miksi suomi on siinä mukana

tuokin työryhmä on tavoitteena nimetä hyvin pikaisesti niin että molempien työryhmien työn tulokset ovat käytettävissä viimeistään seuraavissa

olimme matkalla kun ajoneuvomme kuljettaja nähdessään pikkutyttöjä matkalla kouluun totesi että tämän vuoksi minä olen täällä turvaamassa ja mahdollistamassa tyttöjen kouluunmenoa

näitä keskusteluja käydään viikoittain ja uskon että muutaman viikon sisällä tuon operaation sisällön muutos selviää

ihmisoikeudet ovat keskeisin lähtökohta miksi suomi on tässä operaatiossa mukana ennen kaikkea naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet

on siirrytty tämmöisestä joukkojen suomalaistenkin partioinnista selkeästi tilanteeseen jossa ensisijainen vastuu on afgaanien omalla armeijalla ja suomalaisten ja ruotsalaisten ja saksalaisten tehtävä on tukea ja kouluttaa heitä

toiseksi olemme mukana hillitsemässä terrorismia ja kolmanneksi hyvin vakava haaste on myöskin huumetuotannon hillitseminen

kaiken kaikkiaan olemme tilanteessa jossa tämä kriisinhallintaoperaatio on saanut strategian strategian johon eri osapuolet hyvin vahvasti sitoutuvat ja yhtyvät itse ainakin koin näin pari viikkoa sitten kun isaf maiden puolustusministerit olivat koolla

se strategia jakautuu kahteen linjaan

yhtäältä turvallisuusviranomaisten armeijan ja poliisin kouluttamiseen ja kehittämiseen ja toisaalta paikallisen väestön suojelemiseen

nämä ovat ne päälinjat joihin ollaan sitoutuneita ja joita mielestäni myöskin tämä suomen esitys ja tulevat linjaukset hyvin noudattavat

se ulkoasiainvaliokunnan edellytys siitä että valiokuntaa informoidaan kun nämä yhteistyökeskustelut saksan ja ruotsin kanssa johtavat päätökseen on luonnollinen ja perusteltu ja näin tulee tapahtumaan

operaation komentaja kenraali mcchrystal kiteytti tämän näkemyksen tuossa kokouksessa pari viikkoa sitten toteamalla että puoli vuotta sitten hän arvioi että me voimme onnistua nyt hän arvioi että me onnistumme

aikaisemmin se perustui tämmöiseen partiointiin kun sen sijaan nyt jatkossa se perustuu entistä voimakkaammin siihen että tuetaan afgaanien omaa armeijaa

lienee niin että tämä joukkojen määrän lisäys näkyy turvallisuuden lisääntymisenä mutta epäiltävissä on toki myöskin se että se lisää myöskin yhteydenottoja kun toiminta tältä osin aktivoituu

on mahdollista että pohjoismainen yhteistyö tästä edelleenkin syvenee norjan suuntaan

aivan lopuksi totean että me panostamme aivan erinomaisen tärkeällä sijalla rauhanturvaajien turvallisuuteen

eli tässä mielessä teemme kaikkemme ja se on aivan ensisijaista että riskit eivät toteutuisi

sen jälkeen kun sieltä sitten kotiin palataan on tärkeätä että rauhanturvaajia tuetaan niin että se paluu sujuisi hyvin

iso kuva tässä ratkaisussa on se mitä aikaisemmissa ministereiden puheenvuoroissa on todettu että ilmastonmuutoksen torjunnassa pitää pystyä pääsemään kansainvälisiin laajoihin sopimuksiin estääksemme hiilivuodon

tällä tavalla turvataan parhaiten suomalaisen teollisuuden kilpailukyky

tämä hallitus on sitoutunut edeltäjänsä tavoin uusiutuvan energian edistämiseen

niin kuin totesin hallitus on sitoutunut uusiutuvan energian edistämiseen edellisen hallituksen ja eduskunnan linjojen mukaisesti toki pieniä säästöjä tehden

olen ollut lukuisia kertoja niin ulkoasiain kuin puolustusvaliokunnankin kuultavana ja selvittänyt tätä prosessia puolustushallinnon näkökulmasta samaan sävyyn kuin tuossa äsken kerroin eli miten prosessi on edennyt ja todennut että puolustushallinnon kaikki dokumentit omat lausunnot ja puolustushallinnon edustajien kuulemiset valiokunnassa ovat olleet saman sisältöisiä

totesin että se ei olisi ollut mahdollistakaan koska se pyyntö oli osoitettu ensiksi tasavallan presidentille ja sitten myöhemmin ulkoministerille joka kyllä sitten informoi puolustusministeriötä

me totesimme erittäin rakentavassa ja hyvähenkisessä utvan kokouksessa muutama viikko sitten että tiedonkulkua on aina hyvä parantaa puolin ja toisin

varmasti metsäteollisuuden kannalta kaikkein keskeisin ja ajankohtaisin asia on tuo energiaverotuksen mittava alentaminen joka sisältyy tähän raamisopimukseen

se oli metsäteollisuuden suurin ongelma vaalien alla ja hallitus vastasi tuohon ongelmaan tällä päätöksellä eli tällä energiaverotuksen alentamisella mennään eun minimitasolle

rikkidirektiivi on tunnetulla tavalla haaste ja siihen varmasti muut ministerit voivat vastata mutta toki pyrimme siihen että vähintäänkin siirtymäajalla saadaan sopeutumisaikaa ja toisaalta myöskin suomalaiselle metalliteollisuudelle joka noita rikkipesureita valmistaa ja myöskin puhtaampia moottoreita sopeutumisaikaa

arvoisa puhemies

on totta että yhdysvallat on ilmoittanut aikovansa korvata tämän tsekkiin ja puolaan aiotun ohjuspuolustusjärjestelmän tällaisilla aegis aluksilla mutta en ole kyllä havainnut että kukaan siltä taholta olisi kertonut näitä aluksia sijoitettavan itämerelle pohjanmerelle kylläkin

mitä sitten tulee tähän kysymykseen siitä onko arvioitu tämän kaasuputkihankkeen turvallisuuspoliittista merkitystä totta kai on arvioitu mutta se arviointi päättyy siihen että itämeren taloudellinen ja strateginen merkitys kasvaa mutta on aika vaikeaa nähdä intressejä kenellekään kriisiyttää tuota kaasuputkea sen kummemmin rakennusaikana kuin sen toimiessa

näin ollen sellaista sotilaallista vaikutusta tällä asialla ei nähdä eikä myöskään oleteta että kenelläkään on intressiä lisätä sitä sotilaallista voimaa tämän kaasuputken takia

totuus on se että sähkönhinta suomessa on kilpailijamaihin naapurimaihin verrattuna vielä kohtuullisella tasolla

edelleen on hyvä muistaa että esimerkiksi vattenfallin joka on puhtaasti ruotsin valtion omistama sähköyhtiö energiayhtiö myymä sähkö markkinoille määräytyy juuri tämän markkinamekanismin mukaan

eivät ne kaikki voitot tuuleen mene vaan osinkojen kautta ne ovat tulleet budjetin katteeksi käytettäväksi erilaisiin hyviin tarkoituksiin